olen kuullut usein puheita myös siitä että yläkoulun luokanvalvojajärjestelmä ei ole toimiva vaan sielläkin tarvittaisiin kiinteämpää opettajaoppilas suhdetta niitä kohtaamisia

kaiken kaikkiaan opetuksen kenttä on saatu pidettyä hyvässä kuosissa vaikka sinne leikkauspaineita jo heti hallitusneuvotteluissa kovasti tuotiin

eikö olisi tärkeää kuulla kaikkia harrastajaryhmiä joiden piiriin kuuluvat aseet

heistä tehdään yleisesti syyllisiä näihin väkivaltaisiin tapahtumiin vaikka kysymyksessä on mielenterveydellinen häiriö ja sen mukanaan tuomat ongelmat ja seuraamukset

on esitetty ajatuksia että aseluvan hankkija ohjattaisiin lääkärille joka suorittaisi arvion harrastajan tai luvan hankkijan kyvystä käsitellä ja pitää hallussaan asetta

arvoisa puhemies

poliisien työkenttä on kasvanut kovasti ei pelkästään rikollisuuden lisääntyessä vaan myös tuottavuusohjelman seuraamuksena

esittäisin että maakunnissa koottaisiin työryhmä joka muotoilisi luvan hankintaa oman maakunnan kannalta parhaiten hoidettavaksi ja toteutettavaksi

kiinnitetäänkö riittävästi huomiota aseluvan hakijan taustaan tarkoitukseen käyttää asetta ja niin edelleen

niitä tulisi nyt koota ja jalostaa

vastuullista kasvattamista siis nimenomaan

metsästys on riistanhoitoa jossa painoarvo on luonnon kunnioittamisella ja hoitamisella

aseet ja ampuminen ovat vain osa metsästystä

arvoisa puhemies

ennalta ehkäisevään työhön kannattaa aina panostaa

haluan tässä yhteydessä ottaa esille erään hyvin merkittävän kuitenkin tulevaisuudessa tärkeän hankkeen elikkä nopean jyväskyläjämsälahtihelsinki ratayhteyden josta on jo paljon puhuttu

kyllä nämä hyvät ja nopeat liikenneyhteydet ylipäätänsä luovat elinvoimaa kauemmaksikin kuin tänne etelä suomeen ja keski suomi tarvitsee myös hyvät toimivat yhteydet

toivottavasti myös tässä asiassa pääsemme hyvin liikkeelle ja hanke etenee suunnitteluun

arvoisa puhemies

edustaja heinosen puheessa oli asiavirheitä eli oppivelvollisuuden pidentäminen on tarkoitettu koskemaan nimenomaan koko ikäluokkaa eikä vain sitä osaa jolla on vaikeuksia opinnoissa tai saada tutkinto

jos ajatellaan että me käsittelisimme vain tiettyä osaa tästä ryhmästä niin me emme pystyisi puuttumaan muun muassa keskeyttämiseen sillä tavalla kuin tässä koko ikäluokan oppivelvollisuuden pidentämisessä on tarkoitus

varhaiskasvatus käsitteen osalta pitää olla myös hyvin huolellinen

kyllä tuki aamu ja iltapäivätoiminnalle on olemassa edelleenkin ja kerhotoiminnalle myönnetään kiinteästi budjetissa nimenomaan järjestöjen valtionavun kautta määrärahoja kerhotoiminnalle

arvoisa puhemies

oppositiosta yritimme vaalien alla nostaa huolen esille mutta meitä syytettiin pelottelijoiksi

jotta pahimmalta vaihtoehdolta eli lomautuksilta irtisanomisilta ja palvelujen leikkaamisilta voidaan edes kohtuullisesti välttyä olisi nyt tärkeää tukea kuntia

kuntalaki ja puitelain vaatima tasapainottaminen on avattava uudelleen

nyt olisi nimenomaan aika muuttaa rahoitusjärjestelmää niin että kunnilla olisi edes mahdollisuus selviytyä ja tuottaa peruspalveluja tulevaisuudessa

kuntien heikkenevä taloustilanne vaatii valtion aktiivisempia toimia

tämän lisäksi tarvitaan muita toimia kuntien rakentamisen vauhdittamiseksi ja palvelujen vahvistamiseksi

arvoisa puhemies

yli puolet kaikista julkisista investoinneista on kuntien tekemiä

investointiavustusta on myönnettävä erilliseltä budjetin momentilta jotta kunnat voivat käyttää sitä esimerkiksi koulujen vanhainkotien tai päiväkotien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen

tämä olisi merkittävä toimi verrattuna hallituksen vaatimattomiksi jääneisiin budjetin korjausliikkeisiin

arvoisa puhemies

hallitus hoitaa uhkaavaa työttömyyttä passiivitoimin vaikka nyt olisi suunnattava voimavarat aktiiviseen työttömyyden ehkäisyyn

lisäpanostukset voidaan rahoittaa velan lisäksi työllisyyden vahvistumisesta tulevilla verotuloilla

hallituksen keskeisimmät toimenpiteet ovat edelleen jo viime keväänä päätetyt veroratkaisut joiden elvyttävä vaikutus on hyvin kyseenalainen

arvoisa puhemies

olisin toivonut että ed

se olisi sopinut tähän aiheeseen hyvin

kauppoja ja terveysasemia suljetaan ja palvelut keskitetään kuntakeskukseen puhumattakaan tietysti lukuisista kyläkouluista jotka saavat veisata viimeisen suvivirtensä keskittämisen ja tehokkuuden odotellessa nurkan takana

itsekin maaseudulla pienessä kyläyhteisössä kasvaneena tunnustan kaikki ne arvot ja positiiviset tekijät joilla suurta vaikutusta elinympäristön puolesta hyvään kasvatustyöhön

tämä näkyy tietysti maatalousyrittäjien tuotantoeläinvahinkoina sekä myös lemmikkieläinvahinkoina joiden suhteen on tärkeää ohjata oikeita toimia sekä luonnollisesti uusia ja päivittää korvausjärjestelmää

kuitenkin haluaisin tässä yhteydessä ottaa esille myös suurpetojen lähinnä susien takia tehdyt kyyditykset koululaisten koulumatkoilla

tämä tulisi myös huomioida kun määritellään korvausjärjestelmää uudelleen

riistanhoitopiirit eivät ota nimittäin kantaa tämän uhan suuruuteen

arvoisa puhemies

paperiteollisuutta vaivaa myös hyvin epävarma tulevaisuus

tällä hetkellä puun vetovoimaisuutta haittaa myös se että paperiteollisuudella on hyvät suuret varastot ja lisäksi puuta tuodaan muualta enemmän kuin aikaisemmin jos ei nyt venäjältä niin sitä enemmän baltiasta ja ruotsista

arvoisa puhemies

tässä on kysymys myös kansalaisten oikeusturvasta ja onkin tärkeää että asioiden viivytyksettömän käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota myös maatalousyrittäjien toimialalla

arvoisa puhemies

stete eli suomen toimikunta euroopan turvallisuuden edistämiseksi on kokenut leikkauksia

osa tästä voi selittyä sillä että toimikunnan sihteeristössä tehtiin kirjausvirheitä seminaarituloutusten osalta

ei ole ollenkaan suotavaa että sitä kutistetaan ainakaan säästösyistä

arvoisa puhemies

sen takia olikin hyvä myönnytys varuskuntalakkautuskaupungeista ainakin jämsälle ja keuruullekin että senaatti kiinteistöt suostuivat tyhjentyneiden varuskuntatilojen myyntiin palasina eikä pelkästään kokonaisuutena

lakkautettavien varuskuntapaikkakuntien yleinen ongelma on myös jo nyt varsin suuri rakenteellinen työttömyys joten valtion on jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota näihin paikkakuntiin

arvoisa puhemies

tällä hetkellä armeijassa kyllä tehdään alkukartoitusta ja käydään alokkaiden kanssa keskusteluja terveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa nuoren tilanteesta ja pystytään myös antamaan apua tarvittaessa

näkisin hyvänä että kutsuntatilaisuuksissa olisi mukana myös koulutusalan osaajia esimerkiksi opinto ohjaaja jonka kanssa kutsuntoihin tullut voisi keskustella ja saada ohjausta siitä hetkestä eteenpäin

kuitenkin kutsuntoihin osallistumisen pitäisi olla naisille vapaaehtoista

arvoisa puhemies

jämsässä eletään pelokkaita aikoja siitä mihin tämä kaikki johtaa

tämä emme toivoisi tämän uudistuksen tarkoittavan

arvoisa puhemies

omalta paikkakunnaltani jämsästä hallista lakkautuu ilmavoimien teknillinen koulu ja oma poikani lähtee tammikuussa viimeisessä erässä sammuttamaan valot sieltä sitten lopullisesti

silti isku on maakunnille raskas

menetämme myös keski suomessa merkittävän määrän valtion työpaikkoja puolustusvoimauudistuksen myötä ja monien on oltava valmiita vaihtamaan alaa koska kotipaikkakunnan vaihtaminen ei välttämättä tule esimerkiksi perheellisille ihmisille kysymykseen

patria on vakuuttanut jatkavansa toimintoja jämsässä mutta tarvitsee tietenkin hyvän toimintakentän ja riittävästi lähellä olevaa työtä ja tilauksia

on käyty keskustelua varten järjestellä päivystyksen kahdeksasosia voimistelusta tai no onneksi yhdeksäs asia kuin isä uskoi osuneet täysin ihan mielenkiintoista tähän aikaan esitellä tämä lakialoite täällä mutta mennään kuitenkin